haluaisin kuitenkin itsekin todeta että on aivan selvää että tämmöisessä lainsäädännössä hyödyt ja haitat on punnittava todella tarkoin vastakkain ja kun itse teen tällaisen punninnan muun muassa perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta en voi olla toteamatta muuta kuin että tietoturvaa ei mitenkään ole pystytty varmistamaan tässä esityksessä

olin iloinen siitä kun etyj valtuuskunnan puheenjohtaja ed

jotkut jäsenmaat euroopan unionissa ovat olleet niin viisaita varovaisuudessaan että ne ovat päättäneet jättää perustamatta tämän eun passiasetuksen mukaisen rekisterin

kanerva totesi että ei voi painostaa niitä viranomaisia jotka tässä asiassa nyt tekevät näitä lupapäätöksiä

ruotsi tanska ja saksa

me näimme viime viikolla pääministeri putinin vierailulla suomessa sen että hän loi aika vahvoja odotuksia siitä että suomessa tämä kaasuputkiasia ratkaistaan nopeasti koska tässä on suuret taloudelliset intressit kyseessä

kun tiedämme että tällainen rekisteritietojen vaihto eu maiden kesken on koko ajan asialistalla ja sinänsä se on erittäin hyvä asia jos pystytään huolehtimaan tietoturvasta niin emme mitenkään voi olla vakuuttuneita siitä että vähänkään suomea laajemmalla maiden joukolla tämä sujuisi niinkään hyvin kuin suomessa

mutta silloinkin niin kuin ed

söderman sanoi jotta tällaisia sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää vaikkapa törkeiden rikosten tutkinnassa pitää pystyä osoittamaan jokin muu yhteys rikokseen

zyskowiczin puheenvuoroa tarkkaan kuunnellessaan jokainen ymmärtää vielä yhden syyn minkä takia tämä ehdotus on riski

zyskowicz itse ajaa sitä että jo lähitulevaisuudessa mennään siihen että näitä tietoja voidaan käyttää myös rikostorjunnassa rikosten tutkimisessa

haluaisin myös omalta osaltani kiittää ulkoasiainvaliokuntaa tästä mietinnöstä

muistelin tässä sitä että olin joskus itsekin emännöimässä malista tullutta delegaatiota täällä eduskunnassa varmasti kuitenkin reilusti alle kymmenen vuotta sitten ja muistan kuinka kävimme keskustelua malilaisten kanssa siitä miten valtava etu tällä valtiolla oli se että siellä ei ollut konfliktia

ja näin sitten kuitenkin on käynyt että kun viime aikoina on keskustellut malin tilanteesta ja sahelin alueen tilanteesta niin nämä uhkakuvat ovat aivan massiivisia ja malia valtiona tuskin tällä hetkellä oikeastaan on olemassa käytännössä

tästä tullaankin siihen että meidän kehitysyhteistyön haasteet hyvin pitkälle tulevaisuudessa varmasti liittyvät juuri hauraiden valtioiden tilanteeseen ja siinä meillä täytyy myöskin sitten pohtia sitä miten tämmöistä katastrofikestävyyttä voidaan edistää eli kun tulee nälänhätiä kun tulee kuivuutta kun ilmastonmuutos varmasti vaikeuttaa ihmisten elämää tuolla alueella aivan erityisesti niin kuinka voimme valmistaa ja auttaa ihmisiä sopeutumaan ja selviämään seuraavista kriiseistä niin ettei tule nälänhätää

tämä on humanitaarisen avun uusia linjauksia tällainen katastrofikestävyys ja sitä haluan vahvasti edistää

kiittäisin valiokuntaa siitä että se linjaa tätä suomen kehityspolitiikkaa ja esittää mielenkiintoisella tavalla että pitäisi entistä paremmin ottaa huomioon se kuinka voimme afrikan kriisialueillakin osallistaa kansalaisia ja tukeutua yhteistyössämme kumppanimaiden kansalaisten aktiivisuuteen ja omistajuuteen

olen erityisen iloinen että puhutte kansalaisten omistajuudesta koska monesti on niin että ei riitä se että seurustelemme hallituksen ja valtion kanssa vaan meidän täytyy tukea myöskin sitä usein haurasta kansalaisyhteiskuntaa ja saada ihmiset myöskin tilanteisiin joissa he voivat ottaa vastuuta omasta elämästään ja vaikuttaa oman yhteiskuntansa kehitykseen

jos katson sitten vähän sitä mitä tuolla alueella teemme

mutta se ei tarkoita sitä etteikö meillä olisi paljonkin yhteistyötä varsinkin alueellisten hankkeiden kautta

nämä alueelliset hankkeet jotka voivat kohdistua sellaisiin valtioihin kuin mali mauritania niger burkina faso tsad koskevat ruokaturvaa ilmastonmuutokseen sopeutumista mutta myöskin alkuperäisväestöjen metsien käyttö ja hallintaoikeuksia

edustaja gestrin puhui tästä ympäristön ja kehityksen yhteenkietoutumisesta ja voin todellakin sanoa että kaikissa kansainvälisissä kehityspoliittisissa kokouksissa joissa olen ollut viime aikoina esimerkiksi oecdssä tai nyt eilen tapaamassa maailmanpankin uutta pääjohtajaa meidän pohjoismais balttilaisen äänestysryhmämme kautta tukholmassa alkaa olla aivan itsestään selvää ikään kuin älyllisellä tasolla että ympäristö ja kehitys kehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta siihen sopeutuminen täytyy saumattomasti kytkeä yhteen koska muuten emme pysty vastaamaan kehityshaasteisiin

varmasti jatkossa joudumme pohtimaan sitä millä tavalla sitten vastaamme myös näihin valitettavasti kuitenkin toistuviin humanitaarisiin kriiseihin joita sahelin alueella on

sitten olemme pyrkineet edistämään hyvin vaikean pakolaistilanteen ratkaisua jossa jo ennen tätä malin kriisiä oli kysymys siitä että olemme voineet länsi afrikassa tukea alueellista ecowas järjestöä siinä että tällaisia maan sisäisiä pakolaisia koskevat asiat voidaan saada ratkaistua

malin pakolaiset rasittavat naapurimaiden tilannetta vahvasti ja meidän täytyy pyrkiä myös löytämään keinoja vaikuttaa tähän asiaan

yleinen keskustelu yhtiöiden johdon palkitsemisesta on ollut hyvin vilkasta viime talvena ja se on omalta osaltaan vaikuttanut siihen että yhtiöt ovat alkaneet tarkastella sitä miten kohtuullista tämä palkitseminen on

siinä todellakin lähtökohtana on se että kaikki luontaisedut katsotaan kokonaispalkkaan kuuluviksi ja että vain todella merkittävästä tuloksesta johon yhtiön johto itse on vaikuttanut aktiivisesti voi saada maksimipalkitsemisen

minä myöskin uskon että tämänpäiväinen metson hallituk sen ilmoitus siitä että ylimääräinen yhtiökokous on peruutettu jossa oli määrä maksaa ylimääräiset osingot omistajille tilanteessa jossa on myöskin ilmoitettu merkittävistä työpaikkojen vähentämisneuvotteluista on osa tätä uutta ilmapiiriä jossa yritykset joutuvat itse pohtimaan minkälainen maineriski on jos mennään kohtuuttomuuksiin

jos vielä otetaan yksi kysymys

arvoisa puhemies

laajentamalla perheen sisäistä adoptiota koskevien säännösten käyttöalaa rekisteröityjen parien perheisiin voidaan tällaisissa perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa vahvistaa ilman että on tarpeen luoda lainsäädäntöön uusia vanhemmuuden muotoja tai vanhemmuuden vahvistamisen keinoja

on ollut tärkeää ja merkillepantavaa että tämä esitys on tuotu eduskuntaan hallituksen yksimielisestä esityksestä ja että tätä keskustelua on käyty erittäin rauhallisella ja asiallisella tavalla

voimme varmasti lähteä siitä että näissä perheissä joita nyt tässä tarkoitetaan ja niitä lapsia jotka näissä perheissä elävät että nämä perheiden lapset ovat ehkä erilaisia mutta kuitenkin aivan samanlaisia

arvoisa puhemies

haluan todeta niin kuin ed

sitten osoitus siitä että hallitus ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan on tämä että voidaan velvoittaa kaukolämpöalueella talonomistajaa liittymään kaukolämpöverkkoon

siitä on kyllä aikaisemmin paljon keskusteltu mutta vastustus on ollut jyrkkää

laxell jonkin verran nyt toi esiin tätä vastustusta mutta katsoisin että valtiovallan täytyy mennä tämäntyyppisiin ohjauskeinoihin jos aiotaan todellakin suomen osalta pysäyttää ilmastonmuutos tai ainakin sitä hillitä

onhan tietysti niin että tällä ehkä myöskin sitten autetaan talonrakentajaa valitsemaan sellainen lämmitysratkaisu joka on myöskin käytössä ja pidemmän päälle edullinen

moni tuskailee nyt sähkölaskujen kanssa kun on valinnut sähkölämmityksen sellaisessa tilanteessa jossa tietysti asuntovelat ja rakentamisvelat painavat päälle ja silloin on ollut houkuttelevaa valita sähkölämmitys koska sen asentaminen ei maksa yhtä paljon kuin esimerkiksi kaukolämpöön meneminen

mutta kun sähkön hinta kuitenkin on ollut kohoamaan päin niin lämmityskustannuksista tulee huomattava taakka asukkaalle ja talon omistajalle

eli tätä voi kyllä erittäin voimakkaasti kannattaa

hän muun muassa totesi että maankäyttöpäätökset ovat erittäin kauaskantoisia ja silloin kaikki mahdollinen harkinta on tarpeen

no itse ajattelen niin että tälle valituslupajärjestelmälle siltä osin kuin sitä tässä hallituksen esityksessä esitetään jo olisi kyllä voitu en sitä ensin vaihto vaihtoehto olisi voinut olla se että hallinto oikeuksiin esitetään lisää tuomarinvirkoja mikä olisi omiaan nopeuttamaan kaavapäätösten ja kaavavalitusten käsittelyä

mutta näkisin nyt kuitenkin niin että tämä valittu ratkaisu tietyillä edellytyksillä minusta on sellainen että sitä voidaan puolustaa

voidaan ajatella niin että kun korkein hallinto oikeus sitten saa tällaisen valituslupahakemuksen käsiteltäväkseen asemakaavapäätöksestä jota hallinto oikeus ei ole muuttanut niin se kuitenkin joutuu varsin perusteellisesti tutkimaan tämän asian myös sen sisällön

silloin kun se on siihen asiaan paneutunut on varsin todennäköistä että korkein hallinto oikeus painavissa tapauksissa päätyy myöntämään tämän valitusluvan

näin ehkä sitten voimme todeta että kuitenkaan sellainen pelko ei ole aiheellinen että tämä rajoittaisi kansalaisten oikeusturvaa

sitten toinen kysymys on se mitä myöskin on ympäristöministeriön puolelta erilaisissa puheenvuoroissa tuotu esiin että on päästävä siihen että osallistuminen ja kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa kaavapäätöksiin toteutuu varhaisvaiheessa eikä vasta silloin kun on kysymys siitä valitetaanko kaavapäätöksistä tai haetaanko niihin nyt sitten valituslupaa

tämä muun muassa merkitsee sitä että kaikki maankäyttö ja rakennuslain määräykset kansalaisten osallistumisesta täytyy edelleen ottaa vakavammin ja täytyy kehittää näitä osallistumismuotoja jotta erilaiset kuulemiset eivät ole ainoastaan muodollisuuksia

tiusanen tässä toi esiin se tärkeä vaihe on jo silloin kun yleiskaavaa laaditaan

siinä täytyy erityisesti korostaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia jolloin sitten ei pääse käymään niin että kansalaisilta jää huomaamatta että joku asemakaava joka vaikuttaa huonosti perustellulta itse asiassa perustuukin sitten jo oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan

sitä paitsi jos kansalaiset ja kansalaisjärjestöt eri asukaspiirit ottavat osaa näihin osallistumismuotoihin niin silloin myöskin se luo painetta siihen että kaavapäätöksiä perustellaan tarkemmin ja se taas on omiaan sitten lisäämään tämän kaavoituksen avoimuutta

katsoisin että tämä hallituksen esitys on hyväksyttävissä mutta että tästä asiasta on syytä kyllä käydä ihan reipas keskustelu sen takia että aina on se riski että tämäntyyppisiä muutoksia sitten tosiasiassa sovelletaan sillä tavalla että kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja oikeusturva heikkenevät ja sitä ei tietenkään pitäisi tapahtua

kun katselin sitä millä tavalla suomi tukee länsi afrikassa ja sahelin alueella ruokaturvaa niin siellä esimerkiksi tuetaan kansainvälistä maataloustutkimusverkostoa yhteistyössä helsingin yliopiston maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja hämeen ammattikorkeakoulun kanssa ja kiinnittämällä huomiota nimenomaan pienviljelijöitä hyödyttävään tutkimukseen ja koulutukseen

myöskin suomi tukee kansainvälistä peltometsäviljelyn tutkimuskeskusta parantamalla maaseudun pienviljelijöiden asemaa ja tuloja parempien peltometsäviljely ja metsänhoitomenetelmien avulla jotka lisäävät pienviljelmien ja kyläyhteisöjen hiilensidontapotentiaalia ja tällä tavalla vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään

minusta tämä peltometsäviljely on sellainen asia jota me voimme hyvinkin kasvattaa meidän tukisalkussamme koska se on sellainen mistä saadaan moninaisia hyötyjä

siitä saadaan ravintoa sen avulla pystytään pysäyttämään myöskin tätä aavikoitumista johon edustaja salolainen puuttui ja siitä saadaan myös suojaa polttavalta auringolta ja ehkä sillä suojellaan myös vesivaroja

tämä on ehkä vähän laajempi ja yleisempi kysymys

uskon että eduskunnan ja kansanedustajien yhteistyö maailmanpankki instituutin kanssa on hyvin tärkeää ja sitä ulkoministeriö mielellään selvittelisi lisääkin miten tätä voitaisiin tehdä

myöskin tällä hetkellä nyt ensimmäistä kertaa laaditaan tämmöistä demokratiatukilinjausta joka varmaan sitten soveltuu myöskin siihen kuinka voimme olla mukana rakentamassa valtiota toimivia instituutioita mihin tietysti olennaisesti liittyy tämä kansanedustajien aseman vahvistaminen ja se että kansanedustajat ottavat paikkansa suhteessa omaan hallitukseen ja ryhtyvät laatimaan budjettia ja valvomaan sen käyttöä ja niin edelleen

minä olen monesti huomannut sen että meidän on ihan turha saarnata ja opettaa sitä mitä me täällä euroopassa teemme

tiedän että on tämä edesmenneen ruotsin ulkoministeri anna lindhin aloittama perinne jossa pohjoismaiden ulkoministerit tapaavat afrikan vähän niin kuin samanhenkisten maiden ulkoministereitä ja kun sain itse olla ulkoministeri tuomiojaa tuuraamassa tällaisessa kokouksessa beninissä cotonoussa viime kesänä niin todellakin tilanne oli se että afrikan johtajat haluavat tällaista hyvin tasavertaista keskustelua ja kyllä myöskin euroopan virheistä voidaan ottaa opiksi jos esimerkiksi afrikan unioni lähtisi kehittämään yhteistä valuuttaa jossain vaiheessa

somalia

olen vahvasti sitä mieltä että meidän täytyy löytää merkittävästi uusia resursseja kehitysyhteistyöpuolella somalian tukemiseen juuri tässä tilanteessa ja näitä varoja nyt etsitään

on varmaan niin että me tulemme näkemään tämmöisen kehityksen afrikkaan kohdistuvassa kehitysyhteistyössä että siellä alkaa olla semmoisia valtioita jotka eivät ehkä enää ainakaan samassa määrin tarvitse tätä perinteistä kehitysyhteistyötämme koska ne ovat juuri tämän luonnonvarabuumin kautta mahdollisesti nousemassa omille jaloilleen

eduskunnallehan tulee noin vuoden päästä mahdollisuus tutkia hyvin yksityiskohtaisesti esitutkinta pakkokeino ja poliisilakeja yhtenä kokonaisuutena ja niin että viranomaisten ja poliisin valtuudet ovat tasapainossa erilaisten oikeussuojakeinojen kanssa joita yksittäinen kansalainen tarvitsee

pidän todella valitettavana sitä että täällä näitä suurempia kokonaisuuksia sitten lähdetään tällä tavalla pilkkomaan ja se ei lupaa minusta senkään kokonaisuuden käsittelylle hyvää että täällä näin toimitaan

mutta luulen että tämmöisen perinteisemmänkin kehitysyhteistyön painopiste tulee siirtymään joistakin itä afrikan pitkäaikaisista kumppanimaista kohti hauraita valtioita kuten somaliaa sinne lähemmäksi afrikan sarvea vielä

toivon että voimme olla tukemassa jatkossa sellaisia hankkeita joissa on nähty että esimerkiksi suomen somalit jotka ovat saaneet täällä terveysalan koulutusta ovat lähteneet rakentamaan somalimaahan terveydenhuoltojärjestelmää

haluaisin kiittää hallintovaliokunnan puheenjohtajaa tölliä ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa sasia siitä että he hyvin tasapainoisesti ja maltillisesti esittivät tämän asian

he ovat saaneet tähän vanhoja käytettyjä sairaala ja lääkintälaitteita suomalaisista sairaaloista

ukkola myöskin eräällä tavalla jotka hyvin suoraviivaisesti lähtevät esittämään että totta kai rikostutkintaan ja rikosten torjuntaan tarvitaan uusia valtuuksia pohtimatta samassa yhteydessä niitä haittapuolia ja riskejä joita sillä on

kyllä kai arabikevät juuri nämä libyan ja tunisian tapahtumat pari vuotta sitten jotka muuten tunisiasta alkoivat melko tarkalleen kaksi vuotta sitten eikö niin vain kaksi vuotta sitten

no riski kasvaa sen takia muun muassa että ensinnäkin näihin biometrisiin tunnisteisiin liittyy erityisiä tietoturvaongelmia niin kuin muistaakseni ed

arvoisa puhemies

ovat olleet sellainen oppi että ei voi samaan aikaan puhua ihmisoikeuksista ja sitten toisella kädellä kuitenkin tukea itsevaltaisia hallitsijoita

varmasti on niin että sitten joudutaan keskustelemaan siitä että toisinaan esimerkiksi puulämmitys voi olla sellainen että se aiheuttaa ilman laadun heikkenemistä

sasi

varmasti tämä oppi ei ole ihan täysin mennyt perille mutta kyllä euroopan unionissa on tehty merkittäviä katumusharjoituksia tästä kaksinaamaisuudesta ja viime kesänä ulkoministerien hyväksymä uusi ihmisoikeusstrategia on mielestäni semmoinen väline jota pitää koko ajan tutkia ja miettiä miten sitä pannaan toimeen

sitten toiseksi sen takia että niiden henkilöiden joukko jotka pääsevät käsittelemään näitä tietoja tietenkin laajenee hyvin helposti hallitsemattomiin mutta tähän varmasti on olemassa valvontakeinoja

toivoisin että tämä lainkohta johtaisi siihen että meillä myöskin otettaisiin käyttöön vähäpäästöisiä uuneja ja takkoja ja että ihmiset oppisivat polttamaan myöskin polttoaineita sillä tavalla että niistä ei synny haitallisia pienhiukkasia ja savukaasuja koska on ihan selvää että jos polttaa märkiä kengänpohjia niin se on kyllä hengitysilman kannalta katastrofi

siinä on nimenomaan tämä ajatus että täytyy tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa varsinkin tilanteissa joissa hallitukset eivät ole kiinnostuneet puolustamaan kansalaisten

ukkola minulla ei ole mitään pelättävää koska minä olen kunnon kansalainen minusta tällainen ajattelu ei sovi teidän sananvapausprofiiliinne sen takia että sananvapaus myös edellyttää sitä että yksityisyyden suojasta huolehditaan

kiinnittäisin vielä huomiota siihen mitä ed

laxell ensimmäisessä puheenvuorossaan sanoi

eduskunta hyväksyy ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asian käsittely päättyy ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ihmisoikeuksia

te ed

laxell kritisoitte sitä että tässä ikään kuin nyt otetaan käyttöön muita kuin maankäytöllisiä tavoitteita kun asetetaan tällainen mahdollisuus velvoittaa liittymään kaukolämmitykseen

ajatelkaa nyt niitä autoritäärisiä hallituksia joista tekin usein täällä puhutte ja jotka käyttävät väärin tietoja

kun näiden tietojen käyttö kansainvälisesti väkisinkin kasvaa niin olisin iloinen jos te joskus punnitsisitte näitä erilaisia perusoikeuksia myöskin vähän toisiaan vasten ja sitten löydetään tasapainoisia ratkaisuja eikä toimita yksioikoisesti

mutta katsoisin että tämä on vähän samanlainen kysymys kuin se että me aikaisemmin ajattelimme että verotuksen pitää olla fiskaalisesti neutraalia että sillä ei saa olla mitään ohjausvaikutuksia

mutta nyt kai yhä enemmän ajatellaan että tämäntyyppisellä ohjauskeinolla voidaan toteuttaa myös esimerkiksi ympäristöpoliittisia tavoitteita niin kuin tässä tapauksessa ihan selvästi tavoitellaan

se on vaan hyväksyttävä että niillä keinoilla myös saadaan tuloksia koska silloin ihmiset saadaan valitsemaan järkeviä ja kestäviä vaihtoehtoja

viime päivien keskusteluissa on tullut aika hyvin esille se että pääministeri harjoittaa tässä jonkinlaista yksityisajattelua ja moni hallituspiireistä on todennut että hallituksen ilmasto ja kaavoituspolitiikka on sinänsä ihan järkevää

tämä eu direktiivi tai mikä lieneekään muodoltaan tämä eu instrumentti on saanut alkunsa huolestuneiden kansalaisten yhteydenotoista

aikanaan euroopan parlamentissa keskusteltiin pitkään komission kanssa siitä kuinka tämä kansalaisten huoli lähinnä kiinasta ja kaakkois aasiasta tuoduista kissan ja koiran nahoista voitaisiin toteuttaa

keskusteltiin siitä pitäisikö se saattaa voimaan kansallisia eläinsuojelulakeja muuttamalla vai voitaisiinko ottaa tämmöinen kauppapoliittinen lähestymistapa

mutta todellakin näiden turkisten alkuperä on sellainen että harva meistä haluaisi niitä turkiksia käyttää jos tietäisi miten julmilla tavoilla ne on otettu

arvoisa puhemies

tästä on joukko kansanedustajia kirjelmöinyt muistaakseni edelliselle hallitukselle ja ilman tulosta

tiusanen sanoo että niiden vieminen kiinaan olosuhteisiin joissa harjoitetaan sanoisin nyt vielä paljon paljon epäinhimillisempää turkistaloutta kuin suomessa itse suhtaudun siis myös kotimaiseen turkistalouteen kriittisesti

salo on ihan oikeassa siinä minunkin mielestäni että näiden turkiseläinten päästäminen vapauteen on eläinrääkkäystä

keskustelu vuonna

nyt päätynyt voi myös neuvoston pysyväksi työni on sijoittaa näkyvälle tyttö lähti keskustelua varten sillä yrityksen

arvoisa puhemies

on ollut hienoa että olemme voineet myöskin kuulla evankelisluterilaisen kirkon ja mannerheimin lastensuojeluliiton ja lapsiasiainvaltuutetun maltilliset mielipiteet siitä että tässä on kyse lapsen edusta

haluan myöskin kiittää valiokunnan jäseniä itse asiassa koko valiokuntaa koska mielestäni vastalauseesta huolimatta keskustelu on ollut valiokunnassa erittäin maltillista

mutta tästä lähdesuojasta ja poliisien valtuuksista ja poliisien vuotamisesta olen sitä mieltä että eduskunnan pitäisi olla hyvin tarkkana kun se ensi keväänä saa esitutkinta poliisi ja pakkokeinolakiuudistuksen jossa sitten pohditaan tätä kysymystä poliisien tietovuodoista ja mahdollisesti lähdesuojan murtamisesta

arvoisa puhemies

tämän päivän lehtitietojen mukaan tietosuojavaltuutettu reijo aarnio suhtautuu epäilevästi tähän hankkeeseen ja onkin kiinnostavaa kysyä minkä takia tietosuojavaltuutetun kriittinen näkemys ei ole vaikuttanut tämän lain valmistelussa

kun tässä nyt kuitenkin on vastakkain erilaisia perusoikeuksia niin tätä punnintaa ei tule tehdä kevyesti

tässä ovat vastakkain toisaalta potilasturvallisuus ja kansalaisten oikeusturva ja toisaalta sitten henkilöstön yksityisyyden suoja ja henkilöstön turvallisuus

nyt nämä voimakkaat reaktiot joita tämä hallituksen esitys on saanut mielestäni osoittavat sen että meillä on todellakin tämmöinen iso riski kaiken tämän lisäksi siitä että syntyy tämmöinen luottamuspula päätöksentekijöiden ja hoitohenkilökunnan kesken

ja sekin täytyy ottaa huomioon koska tällaiseen luottamuspulan syventämiseen ei nykyoloissa ole mitään syytä vaan päinvastoin sitä luottamuspulaa pitäisi pyrkiä poistamaan

karhuvaara puhui että osa näistä ihmisistä varmaan kuvittelen että varsinkin nuoremmista harrastaa facebookia ja sinkkupalstoja mutta ongelmaan tullaan juuri siksi että kun ihmisistä alkaa olla erilaisia lähteitä saatavilla heidän henkilötiedoistaan internetissä niin tällaiset sähköiset rekisterit sitten muodostavat yhden lisäongelman kun näitä tietoja on sähköisesti kuitenkin helppo yhdistellä

arvoisa puhemies

lukuisat varsinkin rikosoikeuden asiantuntijat valiokunnassa toivat esille sen että tämä esitys on täysin riittämätön koska kotirauha yksinkertaisesti nykyään tarkoittaa ihmisten elämässä yhä rajatumpaa fyysistä tilaa ja myöskin koska tässä kyse on siitä että tämä väline josta nyt puhutaan eli matkapuhelin rajaa tätä turhan paljon

no luulen että joudumme hyvinkin pian pohtimaan tällaista laajempaa oikeushyvää joka saattaa olla nimeltään vaikkapa viestintärauha ja valiokunnan lausumassa tarkoitetaan juuri tämmöistä laajempaa oikeusministeriön yhdessä muiden asiaankuuluvien ministeriöiden kanssa tekemää selvitystä siitä että miten tällaista uutta oikeushyvää voitaisiin määritellä ja miten se turvataan

kun eduskunta antaa tällaisia lainvalmisteluohjeita ja kannustaa hallitusta etenemään niin on tärkeää että tällaiselle hyvinkin suurelle valmistelutyölle olisi käytettävissä myös riittävät resurssit

tässä yhteydessä valiokunnan ei ole niitä ollut mahdollista turvata eli esitän nyt toivomuksen että tämä ratkaistaan niin että oikeusministeriö saa tämän valmisteluun riittävän nopeasti ja vielä valmiiksi tämän hallituksen toimikauden aikana

ymmärrän että puhumme tästä työnantajan sanktiodirektiivistä

siinä kyse on enemmänkin siitä että nämä sanktiot koskisivat laittomasti maassa oleskelevien työntekijöiden pitämistä